arvoisa puhemies

pidä saaristo siistinä ei ole vain alusinvestointien tarpeessa vaan tekee myös muuten todella merkittävää työtä ja oikeastaan ainoana toimijana hoitaa esimerkiksi veneilijöiden käymäläjätteen keräyksen ja kierrätyksen

nyt tehtävät järjestöavustusten leikkaukset uhkaavat esimerkiksi tämän järjestön toimintaa

ja tässä kun ajatellaan myös tätä vesistöjen tilan parantamisen kärkihanketta niin tämä on erittäin vahvasti linjassa sen kanssa ja on itämeren tilan kannalta erittäin tärkeä toimija

arvoisa rouva puhemies

suomi on sääntelyn luvattu maa

esitys liikeaikalain kumoamisesta pohjautuu hallitusohjelmaan jossa on sovittu että osana sääntelyn purkua kauppojen aukioloa vapautetaan

arvoisa puhemies

on turhaa että liikkeet joutuvat hakemaan poikkeuslupaa normaalille toiminnalleen päivinä jolloin kysyntä on mahdollisesti jopa koko vuoden suurin kuten kampaamo ja parturialan yrittäjät joutuvat tekemään esimerkiksi itsenäisyyspäivänä

liikeaikalain kumoaminen vähentää sääntelyä ja hallinnoinnin tarvetta ja lisää kuluttajan valintamahdollisuuksia sekä yksinkertaistaa lainsäädäntöä

tämä esitys tarkoittaa pienten yksiköiden kilpailuedun poistamista mutta lainsäädännön tarkoituksena ei yleisesti pitäisi olla kilpailuedun luominen vaan tasavertaisten kilpailuedellytysten mahdollistaminen

on tärkeää että liikeaikalain sisältämä sääntely jolla turvataan kauppakeskusten pienyrittäjien oikeus viikoittaiseen vapaapäivään turvataan jatkossakin

olen jopa kotona käynyt väittelyä siitä mikä on niin sanottua normaalia työntekoa ja mikä ei

työaikalaki ja työehtosopimukset turvaavat jatkossakin sen että yksittäisen työntekijän työkuorman ei pitäisi kasvaa kohtuuttomaksi

lopuksi haluaisin vielä kommentoida edustaja niinistön esittämiä huolia tai kysymyksiä siitä onko huomioitu esimerkiksi tämä vuorotyön lisääntyminen päivähoitoon ja niin edelleen

ihmettelen hiukan sitä kun hän viittasi tässä lopussa kysymykseen päivähoidon mahdollisuuksien vähentämisestä

mutta tässä hallituksen tänään käsiteltävässä esityksessähän ei ole kyse ihmisten jotka ovat työssä tilanteesta vaan tämä esitys koskee vanhempainvapaalla tai työttöminä olevia vanhempia joten tässä kohden mielestäni tätä asiaa ei tarvitse huomioida

viittaan myös aiempaan puheenvuorooni siitä että tässä monet lausujat ovat arvioineet vuorohoidon tarpeen lisääntymisen olevan epätodennäköistä

kiitos

mielestäni esityksessä on olennaista koulutusviennin mahdollistaminen ja rahoituspohjan laajentaminen ja toisaalta myös se että nimenomaan tämä mahdollistaa panostamisen laadun kehittämiseen

mielestäni tässä kannattaa kuitenkin muistaa että tälläkään hetkellä suomeen tuleminen ei ole mahdollista kaikille eu ja eta alueen ulkopuolisille nuorille

emme voi myöskään olettaa että se olisi sitä jatkossa edes apurahajärjestelmästä huolimatta johtuen siitä että nyt jo näissä maissa monesti korkeakouluopinnot ovat valitettavasti harvojen etuoikeus

tällä hetkellä monesti suomeen tulevat ulkomaiset opiskelijat ja toisaalta myös suomesta ulkomaille lähtevät opiskelijat opiskelevat ulkomaalaisten kanssa eivätkä välttämättä integroidu yhtä hyvin siihen maan kulttuuriin ja niihin paikallisiin opiskelijoihin

tässä olisikin mielestäni sellainen kehityksen kohde jota kannattaisi ihan yliopistoissa ja ylioppilaskunnissakin pohtia millä tavalla voitaisiin luoda edesauttaa vielä paremmin tätä kanssakäymistä jo opiskeluaikana suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja toisaalta jopa yhdessä opiskelua

tästä olisi varmasti molemmille osapuolillehyöt

meidän on kansanedustajina kuitenkin katsottava tätä hallitusohjelmaa kokonaisuutena joka vaatii myös vaikeiden yksityiskohtien toteuttamista

on tärkeää että kokonaisuudesta päätetään nyt vaikka osa toteutuksista tapahtuukin myöhemmin

hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on suomen saattaminen samalle tasolle kilpailijamaiden kanssa viennissä ja investointien houkuttelevaisuudessa

tämä edellyttää järkevää työvoimapolitiikkaa joka ei estä ketään vastaanottamasta tarjottua työtä

elämässä tulee eteen tilanteita joissa täysipäiväinen työ ei ole mahdollista tai järkevää

sairauden vanhemmuuden opiskelun tai eläkkeelläolon aikana osa aikatyö on usein paras vaihtoehto niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta

osa ihmisistä on koko elämänsä osatyökykyisiä

toivon myös että työelämän uudistaminen tulee tarkoittamaan vanhempainvapaiden tasaamista nimenomaan vanhempainvapaan ei kotihoidon tuen kautta ja tämän myötä myös tasa arvoisen työelämän edistämistä

terveyden edistämistä ja varhaista tukea tullaan nyt vahvistamaan poikkihallinnollisesti päätöksenteossa palveluissa ja työelämässä sekä lainsäädäntömuutoksilla että paremmalla toimeenpanolla

terveyden edistämistä on myös panostaminen liikuntaan

toivon että hallituskauden aikana pystytään myös luomaan pysyviä käytäntöjä lasten ja muidenkin ikäryhmien liikunnan edistämiseksi

kivihiilen käytöstä luopuminen ja tuontiöljyn käytön puolittaminen ovat tavoitteita jotka pakottavat etsimään ratkaisuja uusiutuvasta energiasta

arvoisa puhemies

päätösten toteuttamisessa tarvitaan viisautta

kiitos kaikille edustajille ja erityisesti ministeri stubbille ja edustaja toivolalle puheenvuoroista joissa ollaan pyritty katsomaan hiukan pidemmälle kuin tähän tämänhetkiseen tilanteeseen

itse uskon että suurempi merkitys kuin varallisuudella koulutuksen hankkimisessa tai periytyvyydessä on sillä miten koulutuksesta puhutaan perheessä kaveripiirissä mediassa ja myös tässä salissa

siksi mielestäni onkin tärkeää että niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkea asteellakin opiskelupaikkojen määrää eri aloilla ohjaa työllistyminen

arvoisa puhemies

vaikka opintorahan leikkauksia ei voitu perua monta muuta opiskelijoiden esittämää huolta voitiin ottaa huomioon ehkä suurimpana näistä opintojen edistymisvaatimuksen kiristämiseen liittyvä vaatimus

eli käytännössä iso osa lainasta annetaan anteeksi jos valmistuminen tapahtuu määräajassa joka on noin vuotta pidempi kuin keskimääräinen ylemmän korkeakoulututkinnon suunniteltu kesto

kuitenkin harvoilla tilanne on nytkään se että ainoastaan opintotuki riittäisi toimeentuloon ja lisätienestejä haetaan työnteosta tai lainanotosta

en tällä esimerkillä halua vähätellä opintotukileikkausten suuruutta ja ymmärrän erittäin hyvin erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevien epävarmuutta ottaa lainaa

lisäksi toivon että hallituksen jatkovalmisteluissa opintolainan takaisinmaksun joustot voidaan yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa niin että yllättävissä tilanteissa opiskelijoiden oikeudet ovat samat

arvoisa puhemies

toivon että voimme jatkossakin käydä tässä salissa keskustelua joka luo uskoa koulutusjärjestelmäämme ja tulevaisuuteemme emme ainoastaan maalaa synkkääkin synkempiä uhkakuvia

hallitukselle toivon voimia ja tahtoa toteuttaa erityisesti työllisyyttä vahvistavia uudistuksia sillä työllisyyden nostaminen on ainoa tie kestävään kasvuun ja valtiontalouden tasapainoon pitkällä tähtäimellä

arvoisa puhemies

julkisen talouden tasapainottaminen kaikkine esitettyine toimenpiteineen tarkoittaa ennen kaikkea suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudelleenmäärittämistä ja siis kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista

sille suomelle jossa kaikilla on tasa arvoiset mahdollisuudet menestyä elämässään jossa on yhteinen turvaverkko niitä tilanteita varten kun perusteet oman elämän hallinnalle jostain syystä murtuvat

arvoisa puhemies

elämme suuren muutoksen keskellä

nyt ja etenkin nyt kun tarvitsemme koko työvoiman käyttöömme turvataksemme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan on viimeistään purettava menneisyyden jäykät rakenteet ja lisättävä työelämän joustoja

yksikkötyökustannusten alentaminen on tärkeää mutta samalla on työn teettämistä helpotettava ja ennen kaikkea työn vastaanottamisesta tehtävä kannattavaa

arvoisa puhemies

kiristämällä progressiota vielä entisestään tästä esitetystä emme tee työn vastaanottamisesta kannattavampaa tai houkuttele tekemään korkean tuottavuuden asiantuntijatyötä enemmän

pääomatulojen verotuksen kiristäminen puolestaan vähentäisi kotimaista sijoitustoimintaa ja kotimaista omistajuutta ja lisäisi kannusteita kansainväliseen verosuunnitteluun